pentti oinosen puheenvuoron jälkeen ja totesin yhteenvedossani että ei ole syytä hylätä tätä lakiesitystä koska sinänsä päästökaupan saaminen myös ilmaliikenteen alueelle on tärkeää vaikka siihen päästökauppaan liittyy kaikenlaisia ongelmia ihan yleisestikin tämä ed

kiitos ed

reijoselle joka on alan ammattilainen ja tietää paljon rakentamiseen liittyvistä kysymyksistä

totean että myös esimerkiksi mainitsemanne ilmastointiin liittyvät lämpöpumppukysymykset ja niin edelleen

lipposelle

kaikki nämä tarvikkeet joita käytetään energiatehokkuuden lisäämiseen kuuluvat tähän energiatalouden korvauslinjaan joka sinänsä on aika laaja

finnairiahan tässä puolustellaan ja finnairin lentämistä halutaan tukea mikä sinänsä on ihan hyvä asia mutta kun finnair on toteuttanut sen tyyppistä henkilöstöpolitiikkaa joka on heikentänyt sen taloudellista asemaa niin sanoin että se on toteuttanut sitä sellaisen aatteen voimalla joka on kylläkin huono aate

jos otetaan kotitalousvähennys sehän ottaa huomioon nimenomaan työn niin myöskin siinä tehtävä työ vaikkapa se energiataloudellisesti ja ilmastonmuutoksen kannalta on päinvastaista siis negatiivista jopa sellainenkin korvataan koska verotoimistoissa ei pystytä näiden selvitysten sisään menemään

on hyvin tärkeätä että se myös säilyy ja siihen on paineita olemassa miten sen tulevaisuus järjestyy

viitehintajärjestelmä on ollut tärkeä asia ja siitä on tullut selkeitä etuja sekä kansaeläkelaitokselle että potilaille joskin siinä on myös tiettyjä kysymyksiä joita ei välttämättä ole ratkaistu aivan parhaalla mahdollisella tavalla

huomasin että valtiovarainvaliokunta otti tähän kantaa ja kiinnitti siihen kielteiseen sisältöön huomiota että näin saattaa tapahtua

ne ovat kyllä alun alkaen olleet niin paljon suuria että tähän on ollut mahdollisuus ilman että apteekkien taloudellinen tilanne sinänsä on joutunut suureen vaaraan

oheismyynti on lisääntynyt apteekeissa eikä aina oikein tiedä onko kenkäkaupassa vaiko apteekissa kun sisään astuu

näiden lääkkeiden pussitukseen ja näin lääkevalmisteiden toimittamiseen potilaille ja asiakkaille ehkä liittyvä yksi kysymys on se mikä sen hinta aina on tuleeko siitä liian kallis palvelu pienituloisille ja paljon lääkkeitä käyttäville potilaille

kaiken kaikkiaan tämä ed

kyllösen mainitsema kuntien mahdollisuus lausunnollaan edistää sivuapteekkeja myös harvemmin asutuilla alueilla on tärkeää

mitä tulee hetemäen työryhmän toimintaan niin kyllä pienituloisten ihmisten näkökulmasta tavallisten kuluttajien näkökulmasta ne esitykset joita sieltä nyt on tullut ovat kyseenalaisia

tämä lakialoite liittyy siihen yleiseen ongelmaan että meillä on vielä näitä haitta asteita

nyt todellakin apteekit ovat keskittyneet ja varsin monessa paikassa apteekkeja on hyvin lähellä toisiaan ja sitten taas muualla kunnan alueella tai ympäristössä niitä ei ole lainkaan

myös lopuksi arvoisa puhemies

sasi kyllä hallitukselle tietysti täytyy antaa silloin myöskin tunnustusta kun sitä voi antaa

maininta ekologisesta verouudistuksesta tässä hallitusohjelmassa on ihan paikallaan samoin bruttokansantuotteen rinnalle sitä paremmin ihmisten hyvinvointia kuvaava kehitysindikaattori on tarpeellinen ja siitä on maininta

minä puhdista

ja uskallan sen sanoa toki ja mielelläni sanon että se on tehty yhteistyössä sotainvalidien veljesliiton kanssa mikä mielestäni vain osoittaa sitä että veljesliitto pitää tätä asiaa edelleenkin tärkeänä

mutta tuossa esityksessä joka myöskin tulee valtiovarainvaliokunnan mietinnössä esille käy ilmi että polttoon ei kohdistu veroa

se tekee epätasapainon tähän jätehierarkiaan

arvoisa puhemies

ammattikorkeakoulujen halu tiedekorkeakouluiksi on toisaalta hiukan problemaattista koska nimenomaan se varsinainen iso kysymys miten ne pystyvät tuottamaan päteviä työhön valmiita sairaanhoitajia ja muita koulutettuja joilla on nimenomaan suoraan ammattiin suuntautuva koulutus on mielestäni vahvasti auki monessa paikassa ja resurssikysymys on huutava

se ei vaikuttaisi kielteisesti jätteen kulkuun jos olisi selvästi nykyistä esitettyä jäteveroa alempi jätteenpolttovero

ei jääty viro ja ollen tämä jätevero jos siihen lisättäisiin jätteenpolttovero tarjoaisi enemmän houkuttimia uusiokäyttöön ja kierrätykseen kuin uuninluukusta sisään politiikka

arvoisa puhemies

siitä mikä olisi oikea määrä keskustellaan ja se on varsin haasteellinen kysymys

mutta yksi asia jota haluan painottaa joka koskee sekä yliopistoja että ammattikorkeakouluopiskelijoita on se kuinka monta opiskelijaa on yhtä opettajaa kohden

mutta aktiviteetti mikä sieltä etelä savosta kansanedustajan suunnalta on ollut on varmaan ollut myönteistä tämän asian eteenpäin viemiseksi

tämä liittyy myös siihen että suomessa on varsin paljon jätteenpolttolaitoksien suunnittelua ja rakentamishankkeita jotka ylittävät kyllä tarpeen ja myöskin suomen jätemäärän mikä poltoksi on tarjolla

mutta on hyvä muistuttaa mieleen että grammamäärä per kilometri kohden on ollut edelleen liian korkea josta tämä taittuminen alkaa

tämä on molemmissa korkeakoulussa ja yliopistossa nimenomaan se vaikuttava tekijä ja kysymys